tässä on vaadittu oppositiolta rakentavaa otetta ja pidän kyllä edustaja lauslahden tapaa heittää pallo takaisin edelliselle hallitukselle hivenen outona

meillä on paljon työntekijöitä jotka eivät tule toimeen palkallaan ja työkokeilujen puitteissa teetetään jo tällä hetkellä ilmaistyötä niihin liittyy jo tällä hetkellä hyvin paljon epäkohtia

ministeri lindström ettekö te näe isona riskinä että työnantajat sitten jatkossa ottavat ihmisiä tekemään näitä työnäytteitä sen sijaan että otetaan palkallisia työntekijöitä palkkalistoille

tässä hallituksen lisätalousarviossa nyt myöskin varaudutaan kattamaan työttömyyden noususta koituvia kustannuksia mutta ei panostamaan itse työttömyyden vähentämiseen työllistämistoiminnan kautta

pidän myös erittäin tärkeänä että riippumatta siitä onko kyse nyt siitä että ylipäätään on liian vähän resursseja tässä budjettimomentissa vai siitä että ne ovat väärin allokoituja ei ainoastaan selvitetä vaan myöskin tehdään tälle asialle jotain

haluamme myös luopua suuria pääomatuloja suosivasta erillisestä pääomatuloverosta ja verottaa kaikkia tuloja tasavertaisesti olivat ne sitten palkkoja eläkkeitä tai yritystuloja